ei kuntaliitos itsessään säästöä tuo mutta vahvempi elinvoimaisempi kunta jolla on myös omia tuloja pystyy järjestämään muun muassa palveluja tehokkaammalla tavalla

eli meidän pitää tehdä sekä työpaikkojen lisäämiseen mutta myös työvoiman tarjontaan liittyviä muutoksia koska molemmat tukevat talouskasvua

parhaiten meistä jokainen niin suomi kuin euroalueen muut maat kuin myös euroalueen ulkopuoliset maat voi kontribuoida tätä vakautta sillä että tekee läpinäkyvät uskottavat konkreettiset ja aikataulutetut talouden sopeutumisohjelmat

näin ollen en usko että tilanne helpottuisi jos vaikkapa suomessa toimivat pankit olisivat valtion omaisuutta tai jos eurooppa ilmoittaisi että yksityinen pankkitoiminta on sitten tältä erää ohi

tulen luonnollisesti esittämään suomen hallituksen kannan siitä että pysyvässä kriisinhallintamekanismissa täytyy tulla selkeän sijoittajien vastuun näkyviin

se on todella hieno sitoutuminen kreikka pakettiin mutta tähän niiden sitoumukseen ei liity senttiäkään eikä prosentin kymmenystäkään korkoetua joten saksalaiset pankit eivät kanna senttiäkään vastuuta kreikka paketista

mutta niin kuin tässä edellisen kysymyksen kohdalla keskustelimme on tehty toimenpiteitä jotka a hillitsevät suomen velkaantumista mistä ainakin minä olen tyytyväinen

yrittäjyys ylipäänsä on se josta voi syntyä pieniä puroja mutta josta voi syntyä ja toivon että syntyy suuria puroja

jos oppositio tarjoaa halukkuutta tulla mukaan niin mikäpäs ettei

toisaalta hyvinvointi tulee työstä ja työn myös tilapäisen työn vastaanottamiseen näillä ratkaisuilla kannustetaan

arvoisa puhemies

siinä on tämä logiikka taustalla minkä te mainitsitte eli että halutaan että pienikin työ olisi aina verotuksellisesti kannustavaa

niin kuin äskenkin totesin tämä verotyöryhmä pohtii näitä kaikkia veroja koska silloin kun tehdään isoja rakenteellisia uudistuksia ei voida ottaa vain yhtä johonkin erityiseen kohteluun

siinä on kaksi vaihtoehtoa jos maltatte kuunnella

kun ihminen menee työhön hän saa elämälleen sisältöä hän maksaa siitä myös veroja ostaa ruokaa se työllistää osittain jonkun toisen ihmisen

sen takia me haluamme vahvistaa uusiutuvan modernin teollisuuden kasvualustaa alentamalla yhteisöveroa

ulkopolitiikka on hyvä esimerkki parlamentaarisesta valmistelusta ja haluan antaa suuren kiitoksen siitä että uavssä saatiin yksimielinen mietintö ulko ja turvallisuuspoliittisesta linjapaperista

meillä on tällä hetkellä ehkä tästä edustaja kallinkin viittaamasta asenneasiasta positiivisia signaaleja siinä että tällä hetkellä korkeastikin koulutetut ihmiset lähtevät yrittäjiksi

sen takiahan tässä maassa tapahtuu paljon kuntaliitoksia koska haetaan tehokkuutta haetaan turvallisuutta palvelujen tuottamiseen haetaan kykyä olla aluepolitiikan moottoreita

toiseksi olemme tehneet toimenpiteitä jotka aikaansaavat uusia investointeja koska suomi on kilpailukykyisempi kuin kolme vuotta sitten

tämä osoittaa siis sen väitteen onttouden jota sosialidemokraatit muun muassa eilen uutisissa väittivät että saksalaiset pankit olisivat jotenkin mukana kantamassa vastuuta kreikka paketista

nämä ovat kaksi semmoista isohkoa päätöstä jotka vaikuttavat pidemmällä aikajänteellä teollisuuden ja yritystoiminnan uusiutumiseen uu sien tuotteiden luomiseen ja sitä kautta työllisyyden ja talouskasvun aikaansaamiseen

mutta oikeastaan tärkeämpää minä satun tuntemaan tätä omaishoitajaproblematiikkaa omakohtaisesti aika hyvin kuin se millä prosentilla se tulo itse asiassa on verotettu on se kuinka hyvin kunta pystyy tarjoamaan tukipalveluja omaishoitajalle koska se on ehkä sen hoidettavan ja hoitajan suhteessa kaikkein tärkein asia

eli kun teollisuuden tuotoksesta ja työntekijöiden työn tuloksesta jää enemmän viivan alle yritykseen yritys pystyy palkkaamaan lisää työntekijöitä ja investoimaan

toinen on sitten se että etuuksien varassa elävien ihmisten verotus lasketaan palkansaajien tasolle eli kysymys on veronkevennyksestä

olennaista on se että palkkatuloverotuksessa ja muissa veromuodoissa osinko pääomatuloverotuksessa tulee lähentymistä

arvoisa puhemies

tässä on mielenkiintoinen tilanne että suomi ja muut tiukan talouskurin maat ajavat tätä erittäin voimakkaasti mutta kriittisiä arvioita esimerkiksi tulevien vuosien tai vuosikymmenten velkasaneerausmahdollisuuksista kuuluu niistä maista joilla on ollut huono löysä talouspolitiikka

tämä on ollut suomalainen ongelma että jos ihminen hakee vaikka kauppatieteen maisterin tutkinnon hän hyvin harvoin on ollut tähän saakka yrittäjä mutta nyt tämä tilanne on muuttumassa

arvoisa puhemies

minä olen huomannut että täällä on erilaisia linjoja uskossa siihen kuinka paljon työtä arvostetaan ja sen takia me teemme yhtä sun toista pieniä ja suuria kysymyksiä joilla lisätään työvoiman tarjontaa

arvoisa rouva puhemies

toinen ratkaisu joka tehtiin jo viime elokuussa oli kotitalousvähennyksen nostaminen muun muassa energiasäästöinvestointien parantamiseen tai lämmitystapamuutosten tekemiseen

sitä luotettavuutta ei saa ylivelkaantumalla vaan sitä saa sillä että pistää itsensä likoon ja tekee niitä rajujakin toimenpiteitä joilla talous saadaan taas vakautettua

mutta nämä rakenneuudistukset ovat luonteeltaan toisenlaisia kuin säästökohteet eli niissä ei ensisijaisesti haeta lyhyen tähtäimen säästöjä vaan semmoisia rakenteellisia muutoksia jotka tehostavat jotakin tai sitten yksinkertaisesti päätetään niin että kun ei ole varaa hoitaa tätä niin sitä asiaa ei sitten hoideta tai palvelua ei tehdä

veikkaan että eukin onnistuu koska näillä veroparatiiseilla ei ole mitään erityistä syytä sinänsä kohdella eurooppaa jollakin toisella tavalla kuin yhdysvaltoja

tämähän koskettaa kun sosialidemokraatitkin kannattavat tämän tason yhdenmukaistamista käytännössä suurimpia tuloluokkia siis niitä jotka maksavat suurinta palkkaveroa

tänä vuonna monella kunnalla on tiukkaa mutta tulevien vuosien aikana kaikilla kunnilla on tiukkaa jos ei tehdä rakenteellisia muutoksia

tämä vaan pitää paikkansa

jos se olisi totta niin se ehkä olisi sitten jo toteutettu mutta tähän saakka kaikki vakavat yritykset ovat kyllä kaatuneet omaan mahdottomuuteensa niin tuossa rajan takana kuin vähän muuallakin

en ihan ymmärtänyt tuota puheen alkupuolen logiikkaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

oikeaa järkevää ympäristö ja energiapolitiikkaa ja talouspolitiikkaa voi tehdä muulloinkin kuin taantuman aikana

me vaan olemme sitä mieltä kuten työmarkkinajärjestöt olivat sekä palkansaajajärjestöt että työnantajajärjestöt että työeläkemaksuja pitää nostaa ja on järkevää nostaa etupainotteisesti

kukaan ei varmaan tarkkaan osaa sanoa sitä minkälainen se polku on mutta varmasti jokainen tässä salissa tietää että mikäli näitä leikkauksia veronkorotuksia rakenteellisia uudistuksia ja satsauksia kasvuun ei olisi tehty niin suomi olisi varmasti menettänyt luottamuksen omien kansalaisten silmissä mutta myös niiden ihmisten silmissä jotka lainaavat suomelle rahaa

pitää tehdä oikeita toimenpiteitä jotka vahvistavat työn tarjontaa kannustavat työn tekemiseen ja kannustavat uusien työpaikkojen luomiseen

puhemies

eli heidän verotustaan pitäisi alentaa jotta lähennyttäisiin pääomatuloveroa

valtionhallinnon tuottavuusohjelma ei lähtökohtaisesti lähde työttömien tekemisestä vaan luontaisen poistuman hyväksikäyttämisestä

siksi euroalueen sääntöjen on oltava tiukimmat

tämä on erittäin tärkeä homma koska tämmöinen huono taloudellinen aika valitettavasti johtaa myös siihen että erilainen vilunkipeli lisääntyy

siksi että kaikki eivät ole yhtä vakuuttuneita siitä että tiukemmat säännöt ja sijoittajien mukaan ottaminen vastuun kantamiseen olisivat hyväksi koska se saattaa nostaa korkoja mutta tämähän on nimenomaan se tarkoitus

minä hakisin vauhtia ja apua myös kansainvälisistä sopimuksista koska mitä kalliimmaksi me saamme kivihiiltä sen houkuttelevammaksi tulee käyttää kotimaisia raaka aineita

eli kaikkein pienituloisimpien myös etuuksien varassa elävien ihmisten verotusta on pystytty merkittävästi alentamaan nimenomaan tekemällä kasvatuksia tähän kunnallisvähennykseen

liiallisen alijäämämenettelyn uudistukset erityisesti rangaistusten kumoamiseen vaadittava määräenemmistö muuttavat järjestelmää oikeaan suuntaan

osa kritiikistä on täysin perusteltua mutta osa on sellaista että kun asianomaisten ihmisten kanssa keskustellaan virkamiehet käyvät toistensa kanssa hyvin syvällisiä keskusteluja huomataan että ongelma ei olekaan ihan semmoinen kuin mitä on aikaisemmin sanottu

mainitsitte että eduskunnan täytyy varautua siihen että epävarmuus rahoitusmarkkinoilla on niin suurta että jopa taukojen aikana ehkä jopa tämän kesän aikana eduskunta joutuu kokoontumaan tämän asian tiimoilta

sillä linjalla me olemme

arvoisa puhemies

eli kannattaisi tehdä edes vähän työtä koska työ luo työtä

eli kun meillä ikärakenteesta johtuen näinä vuosina jää tavattoman paljon ihmisiä eläkkeelle on järkevää katsoa kuinka valtionhallinnon palvelut voitaisiin uudelleen järjestää jotta rahaa riittäisi itse palveluihin ei pelkästään nykyisen byrokratian pyörittämiseen

ainoa mikä siinä toimeksiannossa on ollut on se että täytyy etsiä tilaa palkkaverotuksen alentamiselle koska sitä ei voida alentaa loputtomasti ja meillä kuitenkin on tarvetta palkkaveroalennukseen

hallituksen yksiselitteinen valinta on ollut se että emme halua verottaa siitä että yrittäjä työllistää ihmisen

me olemme tuloveropolitiikassa ottaneet erityisesti huomioon kaikkein pienituloisimmat eli ne jotka maksavat ylipäänsä jotakin suoraa veroa

poliittinen oppositio suomessa on myös todennut että suomen olisi pitänyt ja pitäisi edelleen ilmeisesti siis tänä päivänä neuvotella uusi kansainvälinen sopimus joka pitäisi hyväksyttää helleenien parlamentissa kreikassa bundestagissa saksassa kansalliskokouksessa ranskassa ja muissa euromaissa

omaishoidon tuki se on etuus ja se on samalla tavalla kohdeltu kuin kaikki muutkin etuudet eli palkkatyötä on haluttu kannustaa nimenomaan sillä että palkkatulo on hieman huokeammin verotettu

tasapainoksi päätös siitä onko jäsenmaa ryhtynyt riittäviin toimiin alijäämäkehityksen korjaamiseksi tehdään edelleen jäsenmaiden määräenemmistöllä

totta kai silläkin voi olla merkitystä mutta kyllä sen vapaapäivän ja sen tukipalvelun saaminen on ainakin minun kokemusteni mukaan huomattavasti merkittävämpi haaste

en ihan ole samaa mieltä tuosta arviosta että jos vaikkapa kunta ja hallintoministeri ottaa hoitaakseen liikenneministerin tehtävät häntä ei voisi avustaa henkilö

mutta näihin indeksisidonnaisiin menoihin tulee vuoden jälkeen indeksitarkistukset mikä on oikein ja toivon mukaan mahdollisimman moni tuen varassa elävä ihminen joka on työiässä saa työpaikan

tämän tulevan kriisinhallintamekanismin josta huomenna keskustellaan keskustaoikeistolaisten johtajien kanssa helsingissä pitää pitää sisällään sen että sijoittaja voi tulevaisuudessa hävitä rahaansa

ja tämä on hyvin luonnollista kun on iso murros menossa

palkansaajat ja työnantajat maksavat osuuden ja tämä osuus joka oli kelamaksun osalta tullaan perimään muina veroina takaisin

tämä vakausmaksu tai pankkivero joka on vähän niin kuin talletussuojan tyyppinen rahasto niin se on käsittääkseni sisältymässä komission ehdotukseen joka tulee kesäkuussa

eli kunnallisverotuksen vähennysoikeutta on merkittävästi nostettu minkä edellisen kerran teki ahonviinasen hallitus

tällöin se tila voisi tulla vaikkapa välillisen verotuksen kautta mutta antaa tämän työryhmän nyt vapaasti tehdä työtään ja etsiä niitä keinoja sen ihanan tässä vielä vastausta tai lisäkysymys muodot edustajille martti korhonen mieto jaskari ja sinnemäki sekä väisänen siirtäisi euroon kyse

silloin suomalaisten veronmaksajien rahaa käytetään entistä enemmän koronmaksuun ja entistä vähemmän koulutukseen terveyspalveluihin tai muuhun kansalaisten hyvinvointiin tärkeään

arvoisa puhemies

se on päivänselvä asia

sittenhän me voisimme saman tien poistaa kaikki avustajat koska sehän olisi sitten loogista tehdä näin

hyväksyn todella sen kritiikin mitä täällä on esitetty erityisesti ed

tuottavuusohjelman tavoite ei ole se että entistä vähäisemmällä määrällä työntekijöitä teetetään enemmän töitä nykyisellä tavalla

siitä se paras sosiaalinen turva tulee

sen jälkeen yksikään hallitus ei ole katsonut tarpeelliseksi jostakin syystä johtuen alentaa kaikkein pienituloisimpien veroa maksavien ihmisten verotusta